mutta rasismi ei ole mielipidekysymys ja toivon että tästä keskustelusta pääsemme pikkuhiljaa yli

kiitos kovasti

asian käsittely päättyi

niin kauan kuin meillä ei ole pitkäjänteistä työtä maailmalta ei tule loppumaan äärimmäinen köyhyys ei tule loppumaan lasten ja nuorten kouluttamattomuus ja näissä asioissa suomi on tehnyt ansiokasta työtä

meidän järjestöt ovat tehneet erinomaista työtä ja juuri näiden järjestöjen työ tulee jäämään kesken

jos maailmalla ei ole rauhaa jos me emme tee tätä pitkäjänteistä työtä niin valitettavasti hinta tulee olemaan moninkertainen ja sen me näemme tässä joka päivä

on täysin totta että asiaa ei pystytä ratkaisemaan ennen kuin eussa pystytään hallitsemaan tätä tilannetta ja toki suomen pitää olla siinä mukana

arvoisa puhemies

en oikeastaan osaa kuvitella millaista oma elämäni suomessa olisi ollut ilman omaa perhettä ja heidän tukeaan

mutta sanoisin vielä edustaja terholle kun sanoitte aikaisemmassa puheenvuorossa että tällä perheenyhdistämisellä ei ole mitään tekemistä kotoutumisen kanssa että olette siinä hyvin väärässä koska ilman muuta perheellä on tekemistä sen kanssa miten ihminen täällä voi

silloin parisenkymmentä vuotta sitten kun me saavuimme suomeen oli pimeää ja kylmää mutta ainoa valoa tuova asia oli siinä hetkessä oma äiti oma isä ja pikkuveli

ja toiseksi on täysin totta että työtä pitää tehdä ja työ on erittäin tärkeätä ja merkittävää mutta jos meidän ensisijainen tavoitteemme on se että tehdään vain työtä ja tienataan mahdollisimman paljon niin siinä rinnalla kyllä valitettavasti kielikoulutus ja muu koulutus jää täysin toissijaiseksi ja tätä me emme välttämättä halua eikö vain arvoisa ministeri

en osaa oikeastaan kuvitella millaista olisi ollut saapua suomeen tässä hetkessä ja ilman sitä tietoa onko oma perheeni turvassa vai ei tietämättä mikä heidän tilanteensa on

jos oma isäni tai äitini olisi saapunut suomeen yksin ja joutunut jättämään meidät lapset sodan keskelle emme välttämättä koskaan olisi selvinneet tänne saakka

mutta harvemmin me puhumme ihmisistä ja yksilöistä joilla on ihan samalla tavalla perheet arvoisat edustajat kuin meillä kaikilla muillakin täällä

perheenyhdistäminen on osa kotoutumispolitiikkaa

alkuvaiheet täältä oleskeluluvan saaneilla ovat tärkeitä ja ne pitäisi käyttää muun muassa kielen opiskeluun eikä perheenyhdistämisen byrokratiaan tai heidän puolestaan pelkäämiseen

arvoisa rouva puhemies

perheenyhdistämisen säilyttäminen ennallaan tai jopa sen helpottaminen kuten tässä on kuultu nykyisin on jo tiukat lainsäädännöt olemassa auttaisi juuri niitä naisia ja lapsia joista olemme puhuneet tämän vuoden aikana paljon

olemme olleet myös huolissamme nuorten radikalisoitumisesta mutta kuinka usein kysymme millaisia nämä nuoret ovat mitkä näiden nuorten taustat ovat

mitä jos toimisittekin nyt ajassa tässä hetkessä ja nyt ja päättäisitte että teillä olisi yksi ainoa kärkihanke ja se olisi pakolaisten kotoutuminen

uskon että se olisi riittävän kunnianhimoinen ja se olisi tässä hetkessä koska kuten hyvin tiedetään niin keväästä tämä tilanne on muuttunut hyvin paljon vai onko niin että olette valitettavasti näiden omien kärkihankkeidenne vankeina

nämä kaikki tiukennukset jotka ovat kohdistuneet ulkomaalaislakeihin ovat vaikeita mutta tässä kyseisessä laissa mennään jo hyvinkin inhimilliselle tasolle sille tasolle joka on ihmisten elämässä valtavan merkittävää ja tärkeätä ja se on perheiden yhdessäolo

arvoisa rouva puhemies

tällä viikolla eräs eduskunnassa työssä oleva henkilö kirjoitti että edes hänen tulonsa eivät riittäisi siihen että hän pystyisi saamaan perheensä suomeen

nyt on kuitenkin päätetty miljardien säästöistä koulutukseen on tulossa ennätysmäärä irtisanomisia yliopistoihin ja kaiken lisäksi nämä leikkaukset vielä painottuvat erittäin etupainotteisesti

sen sijaan että me kannustamme hakemaan ja tekemään työtä asetamme riman suoraan niin korkealle että toivo nujerretaan heti alussa

se on hyvin surullista katsottavaa ja nähtävää eivätkä näistä mihinkään oikeasti vaikuttaneet näiden tuhansien ja satojen asiantuntijoiden lausunnot eivätkä ennen kaikkea heidän pyyntönsä siitä että nyt on aika pysähtyä ja miettiä vielä

se ei ole arvoisa puhemies inhimillistä eikä se ole oikeudenmukaista

jokainen joka on hakenut töitä ja jokainen joka on seurannut ystäviä tuttavia jotka hakevat töitä tietää miten vaikeaa suomesta on hakea tänäkin päivänä töitä

miten me kuvittelemme että ihmiset jotka tulevat täysin toisista olosuhteista täysin vieraaseen maahan täysin vieraaseen ympäristöön pystyvät tekemään tämän heti tässä ja nyt

tämä irakilaisperheen tapaus oli monelle avaava mutta valitettavasti se on yksi tapaus erittäin monien joukossa

mutta on hyvä että edes näiden yksittäisten ihmisten yksittäisten isien yksittäisten äitien ja yksittäisten perheiden kautta me pystymme ymmärtämään mitä näillä tiukennuksilla tarkoitetaan yksittäisten ihmisten elämässä

perheiden yhdistämisestä tehdään tässä lakiesityksessä mahdotonta kun se jo tässäkin vaiheessa on ollut valitettavasti hyvin vaikeaa

arvoisa puhemies

kannattaa myös keskustella siellä päin esimerkiksi irlannissa naisten kanssa jotka kokevat tämän asian hyvin hankalaksi

jos tosiaankin tilanteessa jossa olet tekemässä tämän hyvin hyvin vaikean päätöksen jota jo itsessään joutuu sen puolesta varmasti pohtimaan monelta eri kannalta terveydenhuollon henkilökunta jota kohtaan meillä on kuitenkin arvostus olemassa kertoo sinulle että minä en muuten voi tehdä tätä niin voin vain kuvitella mikä se tunne on mikä naiselle jää

arvoisa rouva puhemies

tällaiset kiireessä jätetyt ja valmistellut lakiesitykset ilman että kunnolla huomioidaan niiden todellisia vaikutuksia maahanmuuttoon kotoutumiseen tai varsinkaan ihmisten elämään on väärin

te olette monessa puheenvuorossanne korostaneet sitä että kukaan ei kiellä aborttia mutta kyllähän tässä väistämättä tullaan siihen tilanteeseen että te vaikeutatte ja tällä päätöksellä nimenomaan vaikeutetaan abortin saamista kun se on jo muutenkin vaikeata ja hankalaa ja varmasti monelle monelle hyvin tukalaa

tällä hetkellä maailmassa on miljoonia niitä jotka tarvitsevat välitöntä apua puhumattakaan siitä pitkäaikaisesta hädästä on se sitten vesipulaa taikka äärimmäisen köyhyyden välttämistä

mielestäni tätä lakiesitystä eikä sen tiukennuksia pidä missään nimessä hyväksyä

nämä ihmiset myöskin liikkuvat he liikkuvat kylästä toiseen ja maasta toiseen

on siis väärin ja vastuutonta tulla kertomaan meille tänne kerta toisensa jälkeen kuinka ihmisiä pitää auttaa paikan päällä kun tämä hallitus päätti leikata ennätyksellisen paljon kehitysyhteistyömäärärahoista ajassa jossa maailma tarvitsee apua enemmän kuin koskaan

myös vaikeina aikoina erityisesti ääri ilmiöt lisääntyvät ja näistä ovat valitettavasti esimerkkeinä ääriliikkeiden väkivalta ääriliikkeiden vihateot ympäri eurooppaa mutta valitettavasti myöskin suomessa

miten hallitus aikoo puuttua miten hallitus aikoo huomioida tämän ja miten erityisesti tässä teidän sisäisen turvallisuuden strategiassanne jota me kovasti myös odotamme tämä asia tulee siinä näkymään

arvoisa rouva puhemies

sen takia edustaja sarkomaa tässä voisi sanoa että varhaiskasvatustamme on romutettu lapset on asetettu suomessa eriarvoiseen asemaan

mutta yhtä lailla haluaisin kuulla ministeriltä oli hienoa kuulla että olette myös itse huolissanne näistä kannustinloukuista onko syytä sitten tosiaankin arvioida tämä uudelleen

tämähän on tulossa myös meille sivistysvaliokuntaan ja meillä on sivistysvaliokunnassa kuitenkin hallituspuolueiden edustajilla enemmistö ja tietenkin on sitten hallitus ja toivoisin siltä osin muutoksia ja korjauksia myös valiokuntavaiheessa

ja kysyn myös siitä annetaanko myös kuntien itse päättää ja määrätä koska kunnilla on tällä hetkellä kuitenkin se mahdollisuus ollut olemassa vaikkakin se asettaa toki kunnat hyvin eriarvoiseen asemaan

arvoisa puhemies

he olivat juuri tulleet he eivät olleet kauan asuneet suomessa ja tämä poika ei sillä hetkellä tosiaankaan osannut puhua sanaakaan siis hän ei osannut lainkaan ilmaista eikä oikeastaan mitään ääniä tullut

kesti hetken ja hän pääsi päiväkotiin ja noin puolen vuoden sisään itse asiassa alle puolen vuoden sisään poika puhui jo sujuvaa kieltä molemmilla kielillä

tälle pojalle perheen taholta ehdittiin jo diagnosoida kaikenlaisia sairauksia mutta kiitos suomalaisen päiväkotijärjestelmän meidän ainutlaatuisen kasvatusjärjestelmän osattiin puuttua ajoissa niihin kohtiin mihin pitäisi puuttua juuri sillä hetkellä

tänään eletään hyvin ikävää ja itse asiassa voisin sanoa suomalaisessa historiassa yhtä surullisimmista päivistä jolloin tehdään

samoin esimerkiksi riihimäki hämeenlinna tampere ja turku vain muutaman mainitakseni ovat valmiita säilyttämään subjektiivisen päivähoito oikeuden hallituksen esityksestä huolimatta

täällä jo siteerattiin taloustieteilijä sixten korkmania ja jos meitä ei kuunnella tässä päässä niin kannattaa kuunnella taloustieteilijää joka kertoo meille mikä merkitys varhaiskasvatuksella on lapsen tulevaisuudelle ja myöskin aikuisuudelle

sivistysvaliokunta on kuullut erittäin monta tahoa kymmeniä asiantuntijoita jotka vuorotellen ovat käyneet esittämässä huolensa hallituksen esityksistä

akava joka ei kannata esitystä pitää sitä jopa hallitusohjelman lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa koskevien kirjausten vastaisena

samoin akava kritisoi esitystä eriarvoistavaksi niin lasten kuin palveluiden tuottajien näkökulmasta unohtamatta hallituksen lupausta lisätä naisten työllisyyttä ja työelämän tasa arvoa jotka tällä esityksellä pikemminkin vähenevät

eikä kukaan täällä oppositiossa ole vastustamassa uudistuksia eikä uudenlaisia reformeja mutta kun te puhutte näistä kärkihankkeista niin olisi mielenkiintoista kuulla millä tavalla olette esimerkiksi asiantuntijoita kuulleet siinä ovatko nämä juuri ne kärkihankkeet joita tällä hetkellä tarvitaan

lastentarhanopettajaliitto tuo esiin että muutos johtaa lisääntyvään byrokratiaan sekä päiväkodinjohtajien henkilöstön eritoten lastentarhaopettajien työmäärän lisääntymiseen kun samalla esityksen taloudelliset vaikutukset lasketaan muun muassa henkilöstömenojen vähennyksellä

oaj katsoo että varhaiskasvatukseen kohdistuvista leikkauksista ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajauksesta ja päiväkotien lapsiryhmämitoitusten suurentamisesta ei ole tehty riittävää lapsivaikutusten arviointia eikä perheiden ja sukupuolten väliseen tasa arvoon liittyvää arviointia

esityksen taloudellisia vaikutuksia on hyvin vaikea arvioida tarkasti koska kaikkia esityksen toteuttamiseen liittyviä tekijöitä ei ole tiedossa

lisäksi esitys tulee lisäämään hallinnollisia kustannuksia merkittävästi ja vaatii investointeja varhaiskasvatuksen ja muiden viranomaisten käyttämiin tietojärjestelmiin tarvittavien tiedonsiirtojen mahdollistamiseksi